minä en kuullut kenenkään ryhmäpuheenvuoronkäyttäjän sellaista pyytävän mutta useamman kuulin kyllä pyytävän ja kristillisdemokraatit esittivät kuntaliiton toiveiden mukaan myöskin että kuntien valtionosuuksien korottaminen olisi välttämätöntä

kuntien kriisitunnelmissa revitään tällä hetkellä auki budjetteja laaditaan tosiaankin massiivisia säästölistoja ja velkaannutaan vauhdilla lomautetaan henkilökuntaa ja karsitaan näistä välttämättömistä peruspalveluista

entisen työministerin liisa jaakonsaaren vertailu oli mielestäni oikea

arvoisa puhemies

työttömyyden ja nuorisotyöttömyyden siemenet kylvettiin jo viime syksynä

valtiovarainministerin johdolla mediassa hyssyteltiin ettei tässä ole mitään taantumaa tai lamaa syntymässä vaikka atlantin takaiset merkit olivat kirstuministeriössä tiedossa

kokoomusjohtajan mielessä tuolloin oli johdattaa puolueensa voittoon kuntavaaleissa

sama asetelma on nähtävissä nyt kun eurovaalit on voitettava ja kokoomus jatkaa positiivisuuden hehkuttamista

toivon että ministerin olisi syytä ottaa vihdoinkin oppia siitä että ensin tulee isänmaan etu vasta sen jälkeen puolueen etu ja oma etu

kansainvälisen valuuttarahaston imfn mukaan tehokkainta elvytystä on kuitenkin julkisten menojen tilapäinen lisäys erityisesti julkiset investoinnit ja kulutuskysyntää ylläpitävät toimet

kd vaatii hallitusta perumaan mittavat hyvätuloisia suosineet ja velkarahalla toteutetut veronkevennykset

arvoisa puhemies

söderman puhui ja olen täysin samaa mieltä että nuo grecon suositukset vaalirahoituksesta olisi toteutettava sataprosenttisesti ja nova groupin tapaiset organisaatiot olisi perusteltua todeta laittomiksi

hallitus ei kuitenkaan reagoinut

arvoisa puhemies

myöskin valiokunnan puheenjohtaja ensimmäisessä puheenvuorossaan selkeästi antoi ymmärtää että olisi ollut viisasta lähettää tämä lakiesitys perustuslakivaliokuntaan

nuorisotyöttömyyden kitkemisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä tarvitaan nyt riuskoja ja pikaisia otteita ei hyssyttelyä ja iloista optimismia

hän sanoi tässä että sosiaali ja terveysvaliokunta ei ole perustuslaki ja voi olla että ei ole ongelmaa mutta voi olla että tässä on perustuslain näkökulmasta ongelma

hallitus on lupaillut työllisyyslisäbudjetin vasta elokuussa jolloin sen hyväksyminen eduskunnassa siirtyy lokakuulle ja täytäntöönpano marrasjoulukuulle

vaadimme lisätalousarvion tuomista nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi heti ja sen käsittelyä ennen juhannusta

arvoisa puhemies

starttirahan toimivuudesta on saatu myönteisiä kokemuksia ja työministeriön selvityksen perusteella starttiraha on osoittautunut tehokkaaksi työllisyyttä edistäväksi toimenpiteeksi jonka laajempi käyttö kannattaa vakinaistaa

tänä vuonna on tulossa pysyväksi käytännöksi starttirahan myöntäminen työttömien lisäksi myös opiskelusta kotityöstä ja ansiotyöstä yrittäjiksi siirtyville

siinä suhteessa toivon että tämä kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän aloite saa vauhtia myöskin hallituksen toimiin

kristillisdemokraatit vaativat ministeriltä nyt varman tiedon voiko esr varoja käyttää kaavaillulla tavalla vai joutuuko ministeri eu vaalien jälkeen toteamaan että suunnitelma olikin vailla toteuttamiskelpoisuutta

arvoisa puhemies

kristillisdemokraatit muistuttavat hallitusta siitä että nuoren syrjäytyminen tapahtuu erittäin nopeasti jo muutamassa kuukaudessa

nuoren toivo päästä osaksi yhteiskuntaa ja löytää paikkansa siinä hiipuu nopeasti eikä aikaa ole hukattavissa työvoimatoimistojen jonoihin ja työllistämistoimien hitauteen

elämän syrjässä kiinni pitävät toimenpiteet on ajoitettava työttömyysjakson alkupäiviin ei seuraavaan vuoteen

mielenterveyspalveluiden hoitotakuu on pikaisesti uudistettava ja siihen tulee säilyttää oikeus hakea välitöntä apua matalan kynnyksen hoitopaikoista ilman byrokratiaa

tulevaisuuden ikääntymisen tuomat haasteet ja huoltosuhteen heikkeneminen merkitsevät sitä ettemme saa päästää yhtään nuorta syrjäytymään

arvoisa puhemies

työllisyyden alueelliset erot ovat edelleen erittäin suuria ja vaikka taloudellisen taantuman aikana erot yleensä tasoittuvatkin niin nämä eroavuudet tulee ottaa huomioon työvoimamäärärahojen kohdentamisessa

nuorisotyöttömyys muuttuu vakavaksi silloin kun nuori ei vähäisen koulutuksensa tai puutteellisen työkokemuksensa vuoksi pääse lainkaan työelämän alkuun kiinni

tämän kehityksen pysäyttämiseksi tarvitaan nyt aktiivisia korkean työttömyyden alueiden työvoimapolitiikkatoimia ja erityisen huolestuttavaa kehitys on metsäteollisuuden alasajosta kärsivillä alueilla ja nyt myös kone

kristillisdemokraatit esittävät lainsäädäntöä muutettavaksi niin että koulutuspaikka aukeaa jokaiselle varmasti joko oppisopimuksen tai perinteisen ammatillisen koulutuksen parissa

pienemmillä pimennys

pöydällepanoa varten ei esitä vargyksemme

avoimessa neuvosto ehdottaa että mitenkö pannaan pöydälle kahdeskymmenes päivä neljättä pidettävään tää siis hyväksyttäneen

kristillisdemokraatit muistuttavat jälleen kouluissa nykyisin annettavan opinto ja ammatinvalinnanohjauksen riittämättömyydestä joka osaltaan merkittävästi lisää koulupudokkaiden ja syrjäytyneiden määrää

samoin pele yksi seitsemän sasi jatkaa yk kuten myös kaarinassa siihen että turpa novartin esitellään ryhdikäs aasian ja siltä osin voimistelusta erottaa että meillä pannaan pöydälle kahdeskymmenesensimmäinen neljättä pidetä vaan

eu hyväksyttäneen hyväksytty tarha on edelleen esitetään toripanoa varten pyörityksen kymmenes sasi ja ne siinä uimisen voi toimittaa että niin pannaan pöydälle kahdeskymmenes neljättä pidettävään istuntoon

samoin päätöksen

ne asiat ja lisää listalta ja päivystyksen kahdestoista sija b

näin pitkäaikaiset työvoimaneuvojat vapautuvat työpaikkametsästykseen pieniin ja keskisuurin yrityksiin kuten muutama vuosi sitten tehtiin eu hankkeessa

jos hallintoneuvosto ei tätä alasajoa estä mitä nyt ollaan suunnittelemassa postipalvelupisteiden lopettamiseksi niin hallitus vie sen silloin varmasti päätökseen

yksityistäminen on ollut toinen toistaan seuraavissa asioissa ideologinen tavoite

onko tähän tarkoitus lisätä resursseja tämän hallituskauden aikana ja onko summista missään vaiheessa keskusteltu

jos ydinvoiman rakentaminen en tiedä onko teillä tarkoituksena yksi vai kaksi vai kolme jos ydinvoiman rakentaminen vie paljon pääomia jos ydinvoimaloita tulee useita niin kuka investoi uusiutuviin

ja riittävätkö teidän mielestänne markkinaehtoiset syöttötariffit takaamaan esimerkiksi tuulivoiman rakentamisen

arvoisa puhemies

korkeaoja totesi

arvoisa puhemies

se on totta mutta tämä viisaus ei valitettavasti näy tilastoissa

tästä meidän kansanedustajien ja median tulee kantaa entistä suurempaa huolta että me nostamme nimenomaan tätä epäkohtaa esiin myöskin suuremmin kirjaimin ja etusivun otsikoin esille

meidän täytyy myöskin nuorten kasvattajina jämäköityä ja pohtia keinoja miten myynnin ikävalvontaa voidaan tehostaa ja miten me voimme kääntää lasten ja nuorten alkoholinkäytön laskuun

totean vaan vielä vastauksena että eivät kristillisdemokraatitkaan usko siihen että pelkästään alkoholiveroa nostamalla saadaan tämä asia ratkaistua

siihen pitäisi myös keskustelun painopistettä pistää kdn mielestä miten alkoholijuomien myyntipaikkojen lukumäärän ja aukioloajan osalta voitaisiin päästä nopeasti järkevämpiin ratkaisuihin kuin mikä on tilanne tällä hetkellä

arvoisa puhemies

kysyn mihin ovat hävinneet vihreiden periaatteet

arvoisa puhemies

pääministeri totesi että maailmanmarkkinatilanne heikkenevä tilanne on tullut tosi nopeasti päälle

oppositio teki välikysymyksen juuri siksi että viime syksystä alkaen olemme varoitelleet ylisuurista veronkevennyksistä ja siitä että työttömyys pahenee ja me olemme halunneet innostaa ja kirittää myös hallitusta siksi että ripeitä toimenpiteitä kaivataan täällä

jos te tuotte kuntien valtionosuuksiin lisää rahaa niin että kuntien ei tarvitse lomauttaa ihmisiä eikä tarvitse lyhytaikaisia työsuhteita sanoa irti tässä salissa istuvat kaikki kansanedustajat

kun te kuuntelette omissa ryhmissänne näitä kansanedustajia olen täysin varma siitä että hallitus on tässä asiassa eri mieltä kuin eduskunnan enemmistö

arvoisa puhemies

kimmo kiljunen sanoi mielestäni hyvin tuossa että hallituksen sisällä pääministeri ei ole ainoa joka on täyttänyt vaalirahailmoitukset puutteellisesti

siltä osin voisi kysyä arvoisalta medialta olisiko jahtilupien määrää tältä osin tarpeellista laajentaa

arvoisa puhemies

pahinta vaalirahasotkussa on ollut avoin muistamattomuus

kankaanniemen esitystä päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi

tässä salissa on tänään kuultu se että rakennusliiton mukaan ala on pahimmassa laillisuuskriisissä sitten toisen maailmansodan ja harmaata taloutta lisää verotuksen ja toimeentulomahdollisuuksien kokeminen epäoikeudenmukaiseksi jos mikä

niin kauan kuin lyhytaikaisen työn vastaanottaminen ei suomalaisessa yhteiskunnassa ole kannattavaa ja sosiaaliturva ja pienten ansiotulojen yhdistäminen ei toimi riittää pimeälle työlle varmastikin tekijöitä

kristillisdemokraatit on omassa esityksessään tehnyt vaihtoehtoesityksen ja muun muassa harmaan talouden karsimiseksi eräänä toimenpiteenä olemme esittäneet pienten ja keskisuurten yritysten palkan sivukulujen vähentämistä ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän osalta edes määräajaksi

onko hallitus pohtinut tätä vaihtoehtoa keskuudessaan

kyllä minua vähän harmittaa se että kokoomus saa kyytiä on teksta kokoomuksen edustajat pyytelevät täällä anteeksi talousrikoskonnilta

arvoisa puhemies

on hyvä jatkaa ed

miksi te ette halua kunnioittaa tätä voi sanoa varsin laajapohjaista parlamentaarista valmistelua eduskunnan säätämää lakia

arvoisa puhemies

taiveaho päätti että sydämellään haluaa tehdä päätöksiä mutta en tiedä sitten onko hallitus niin kova että se jyrää hyväsydämiset sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet

edellinen keskustelu osoitti jo sen että tahtoa olisi tehdä muutoksia mutta ei uskalleta eikä hallitus anna lupaa

tässä lakiesityksessä on tosiasia se että tällä lainsäädännöllä heikennetään vammaisten asemaa vaikka näitä hyviä puheenvuoroja on kuultu

räsänen on myös mukana

emme hyväksy uudistuksen mukanaan tuomaa haittaluokituksen heikennystä ja lisäksi niiden palvelujen tarjoamista harkittaessa joissa henkilön yksilöllinen tilanne on ratkaiseva tekijä ei tule erityisesti painottaa asetuksella säädettyä haittaluokitusta

kiurun esittämänä että kertakorvauksena maksettavan haittarahan suuruuden määrittämiselle on kehitettävä muu kuin sukupuolten tilastolliseen elinikään perustuva kriteeri